jäin miettimään sitä kuinka paljon me nyt sitten lähdemme lainsäädäntöämme tekemään maahanmuuttajien takia

islannin ilmavalvonta asiassa kesällä vielä keskusteltiin siitä että voisimme lähteä sinne ja osallistua myös ilmavalvontatehtäviin ja sen lisäksi vielä mahdollisesti myös tunnistelentoihin

hän ehdotti sellaista mietittäväksi että voisiko niitä erotella jollain tavalla väreillä niin että olisi oma väri jatkuvassa käytössä oleville lääkkeille sitten toinen väri pitkäaikaisessa käytössä esimerkiksi vuoden mittaisessa lääkityksessä oleville resepteille ja sitten tällainen kertakäyttötyyppinen lääkemääräys sillä hänellä oli kokemus oman puolisonsa kanssa että lääkäriltä oli jäänyt huomaamatta uusia tietyt lääkkeet joita kummallekin olisi tarvittu

on rasistisen leiman saanut sanoa maassa maan tavalla mutta tässä itse asiassa halutaan muuttaa nimenomaan tätä vallitsevaa tapaa

arvoisa puhemies

mietin tässä lähetekeskustelua kuunnellessani onko siinä sitten ero onko tuo alaikäinen taustaltaan mistä tahansa

tämän jälkeen keskustelu kiihtyi ja nyt tällä hetkellä keskustellaan enää siitä että olisimme mukana harjoituksissa ja jopa ilman minkäänlaista aseistusta nämä koneet siellä lentäisivät eli ei olisi edes varustusta itsepuolustukseen

pohdin näitä verotuloja ja minua oikaistiin tuossa että lasku tuosta laitoshoidosta menee sinne vanhaan lähettävään kuntaan mutta verotulot menevät sinne uuteen kuntaan johon ihminen muuttaa

ja näin ollen minulle kerrottiin että muun muassa hammashoidon taikka muut tämäntyyppiset kustannukset tulevat sinne uuteen kuntaan

tuntuu erikoiselta ja minun mielestäni hyvä keskustelun paikka on sekin onko tämän tyyppinen pohjoismainen yhteistyö nyt sitten sitä enintä mihin me suomessa olemme valmiita

mutta kun meillä väki nyt ikääntyy niin voisi olla ihan järkevää että sieltä helpolla tavalla löytyisi se tarve että lääkäri voisi todeta että hei teillä on myös tämä jatkuvassa käytössä oleva lääke joka pitäisi uusia taikka teillä on vielä tarvetta jatkaa tämän tietyn lääkkeen käyttämistä ja ne voitaisiin uusia silloin samalla kerralla

halusin tämän korjata arvoisa puhemies että ei jää väärää tietoa pöytäkirjaan

itse toivon että tämäkin lakialoite otetaan nyt eduskunnan valiokunnassa käsittelyyn ja se saa arvoisensa kohtelun ja käydään perusteellisesti läpi ja pohditaan onko siellä joitain asioita joita pitää ottaa huomioon

mutta isona kuvana näen kyllä niin että tällaiset lapsiavioliiton mahdollistavat lainsäädännöt eivät enää ole tätä päivää

täällä keskustelussa on esille tuotu että myös meillä kokoomuksessa on ollut selkeä oma käsityksemme maamme turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista mutta ymmärrämme sen että tällaiset ratkaisut pitää tehdä niin että niillä on laaja suomalaisten tuki ja myös poliittisesti laaja kannatus

puolustusvoimien kehittäminen nykyajan vaatimuksien mukaiseksi edellyttäisi nimittäin tuntuvia taloudellisia lisäpanostuksia mutta näihin uudistuksiin ei nyt kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

selonteossa puolustusvoimien kalliit hankinnat jopa niistä päättäminen siirretään siis seuraaville vaalikausille

seuraavaksi ehkä otamme unkarista mallia jossa on moni muukin asia laitettu verolle ja niitä on perusteltu mitä erilaisimmilla keinoilla

arvoisa puhemies

unkarissa otettiin syyskuun alussa käyttöön uusi epäterveellisen ruuan vero ja sen piirissä ovat nyt unkarissa rasva sokeri ja suolaa sisältävät ruuat

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunnassa niin kuin edellä keskustelussa on tullut esille varsin laajasti käytiin sahelin alueen tilanteesta keskustelua ja tuo aluehan on tietysti iso kriisipesäke

perustuslain mukaan suomalaisilla on oikeus hyviin kuntien peruspalveluihin

perustuslaissa sanotaan riittävät sosiaali ja terveyspalvelut

libyan aseita on virrannut sinne merkittävä määrä jopa ohjuksia ja myös ammattisotilaita jotka libyassa aikanaan gaddafin joukoissa palvelivat

siellä veroa perusteltiin muun muassa sillä että tutkimusten mukaan unkarilaisten liiasta rasvasta ja suolasta johtuvat terveysongelmat ovat kasvaneet viime vuosina ehkä vähän samalla lailla kuin täällä nyt on perusteltu tätä lakiesitystä

tärkeimpinä ovat olleet ulko ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat linjaukset ja nämä asiat on valmisteltu ja hoidettu parlamentaarisen yksimielisyyden vallitessa

jos olen ymmärtänyt oikein arvoisa kuntaministeri te olette myös huolissanne perustuslain ongelmista ja siitä että perustuslain oikeus hyviin kuntapalveluihin ei toteudu

itse olisin toivonut että myös tästä tulevaisuuden rahoituksesta olisi löytynyt nyt yksimielisyys

kysynkin teiltä

sen verran vielä täytyy jatkaa kun mietin tässä nykyhallituksen linjauksia näissä suojelukysymyksissä

olemme joutuneet tällä kaudella leikkaamaan varsin rajusti puolustusvoimista ja se on näkynyt maastoharjoituksissa lentotunneissa ja myös kertausharjoituksissa

olin tilaisuudessa jossa kerrottiin että suomessa käytetään enemmän yhteiskunnan varoja itse aiheutetun diabeteksen eli liikalihavuudesta aiheutuvan diabeteksen hoitamiseen kuin kunnat käyttävät liikuntabudjeteissaan

olemme tässä salissa lukuisia kertoja keskustelleet siitä miten maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen saimaannorppa pystyttäisiin pelastamaan ja olemme kysyneet keskustalaiselta ministeri sirkka liisa anttilalta mitä tehdään

silloin puhutaan merkittävistä summista tai sitten kunnat käyttävät varsin vähän rahaa liikuntaan mutta kuitenkin kuta kuinkin samanlaiset summat käytetään ja voisi miettiä kannattaisiko sinne liikuntaan lisätä

tälläkin hetkellä tuntuu siltä että tiettyjä maita kohtaan kyllä ollaan kovinkin kriittisiä ja kannetaan huolta niiden ihmisoikeustilanteesta mutta kun kyse on esimerkiksi venäjästä taikka kiinasta niin äänenpainot ovat usein paljon miedompia

jollei rahoitustaso nouse edessä on puolustusvoimien perusfundamenttien peruskivijalan merkittävätkin muutokset

tulen itse siihen tulokseen niin kuin terveystaloustieteen asiantuntijatkin ovat todenneet että kansalaisten ylipainon vähentäminen leikkaisi tehokkaasti terveydenhuollon menoja mutta en usko siihen että se tällä makeisveron laajennuksella suffeleihin tai ihan niihin pikkipikkiriikkisiin pipareihinkin toisi sellaista vaikutusta

hän on todennut että jos puolustusvoimien rahoitusta ei lisätä vaarassa on koko maan puolustuksesta luopuminen ja komentajan mukaan myös mahdollisesti luopuminen yleisestä asevelvollisuudesta

arvoisa puhemies

hänen mielestään runnotaan väkisin läpi ihmisten vastustuksesta huolimatta tämä ja tämä on ehkä myös se pohdinnan paikka tässä että kahta tällaista suojelukysymystä ja näkemystä tämä hallitus on viemässä eri tavalla eteenpäin

ymmärrän myös sen että ei tämä selontekokäsittely olisi kuitenkaan vaikuttanut sitovasti siihen mitä tulevat hallitukset tekevät mutta se olisi ollut selkeä signaali tuleville eduskunnille siitä että maamme uskottavasta ja itsenäisestä puolustuksesta halutaan pitää huolta myös tulevaisuudessa

sen sijaan itse näen että koululiikuntaan panostamisella tuntijakoa uudistettaessa olisi tämäntyyppistä vaikutusta tai sitten kuntoliikuntaan panostamisella ja lähtisin mieluummin siltä puolelta rakentamaan

pertti hemmilälle että tulen ympäristövaliokunnassa ottamaan tämän rinnakkaislakialoitteen keskustelussa esille ja tulen myös asiantuntijakuulemisessa kysymään siitä minkälaisia tuloksia tällä saadaan

kyllä itse pohdin myös sitä että tämänkin tyyppisessä hankkeessa olisi tärkeää saada sitoutettua alueen kunnat alueen ihmiset ja alueen kaikki käyttäjät siihen suojeluhankkeeseen kansallispuistohankkeeseen ja se on myös tässä selkämeren kansallispuistohankkeessa sen onnistumisen kannalta aivan keskeinen kysymys

ymmärrän sen kuluttamisen verottamisen esimerkiksi energiassa että suunnataan niin että kun ihminen tekee valintoja se toimii siellä tietyllä tavalla mutta meillä esimerkiksi luontoliitto on esittänyt ruuan arvonlisäveron porrastusta ympäristöystävällisen ruuan näkökulmasta

toimin pitkään ennen kansanedustajaksi tuloa opettajana erilaisissa kouluissa eri kunnissa ja näin hyvin paljon erilaisia perheitä

minä itse olen sitä mieltä että koulu tekee väärin jos ei puutu

me olemme kaikki varmasti siitä samaa mieltä että ei ketään pidä heittää syyttä suotta koulusta pois

en voi todeta niin että joku perhe olisi ollut toista parempi vain sen mukaan onko perheessä isä ja äiti onko siellä pelkästään äiti pelkästään isä onko siellä kaksi äitiä tai kaksi isää

mutta pohtikaa arvon edustajakollegat tätä valiokunnassa ja toivon että tämä lakialoite saa näillä allekirjoituksilla perusteellisen ja hyvän käsittelyn

eikä kukaan halua että hänen lastaan jätetään jälki istuntoonkaan eikä kukaan halua että hänen lapsensa laukkua tarkistetaan mutta jokainen vanhempi haluaa että hänen lapsensa ongelmiin puututaan

arvostettu puhemies

olen tällaisten perheiden kanssa tehnyt työtä ja täytyy todeta että niissä kaikissa on ollut sekä hyviä perheitä että huonoja perheitä

kiitos valiokunnan puheenjohtajalle edustaja jokiselle mietinnön esittelystä

sen terveydelliset vaikutukset ovat varsin pienet olen siinä mielessä edustaja tolppasen kanssa kyllä samaa mieltä

tämä on autoalan ihmiselle mielenkiintoinen hallituksen esitys

tärkeää on kuitenkin muistaa se mikä on jäänyt tänään aika pienelle huomiolle että hyvin pitkälle nämä asiat lähtevät tietysti sieltä kodista mutta sitten myös koulujen ja opettajien riittävistä resursseista

ei voi vetää johtopäätöstä suoraan niin että lesboperhe taikka homoperhe olisi huono paikka lapselle kasvaa

usein verotuksen terveydellisiä vaikutuksia yliarvioidaan varsinkin me poliitikot helpolla perustelemme näitä näkemyksiä sillä että siinä on näin hyvä tavoite mutta kyllä oikeasti se tavoite on aika lailla siellä rahan keräämisen puolella mikä sekin on kyllä tärkeää ja perusteltua ja eri paikoista varmasti joudumme tulevaisuudessakin rahaa ottamaan

kyllä minua ihmetyttää sosialidemokraattien kanta siihen että koulusta ei pitäisi voida akuutissa tilanteessa nopeasti erottaa

eli pitää olla aikaa puuttua ja huomioida nähdä ja seurata sitä tilannetta ja tulemme jälleen ylisuuriin luokkakokoihin hyvin nopeasti näissä kysymyksissä

on selvää ettei parisuhde sinänsä takaa lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä vaan myös sen laadulla on ratkaiseva merkitys lapsen elämälle

maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen professori jyrki niemi on myös asiaa kommentoinut ja todennut muun muassa sen että on varsin laajasti selvittämättä se miten tällaisten erityyppisten säännösten kustannustehokkuus halutun terveysvaikutuksen saamiseksi toteutuu

tämä oli hyvin samanlainen johtopäätös jonka itse opettajana olen tehnyt ja jonka myös olen tehnyt ystävieni ja tuttavieni kanssa joista osa elää myös lesbosuhteissa ja osa homosuhteissa

arvoisa puhemies

kiusaajakin usein tarvitsee apua se on tärkeä muistaa tässä eli hän on usein yhtä lailla uhri ja tarvitsee apua

ja niin kuin tuossa yhdessä esimerkissä kerroin niin valitettavasti meillä on ollut sellaisiakin esimerkkejä joissa kiusaaja on ollut opettaja aikuinen ja uhri siis näissä tapauksissa kiusaamisen kohde lapsi

he ovat erittäin rakastavia omille lapsilleen ja heidän lapsensa ovat monta kertaa erittäin hyvässä tilanteessa elämäänsä varten kun vanhemmat ovat tasapainoisissa parisuhteissa

eli tästä puuttuu kyllä hyvin paljon myös tieteellinenkin tausta

tai näin ainakin lapsi on sen kokenut

tyydyttyneen rasvan määrään perustuvaa veroa tai kuitupitoisuuteen perustuvaa tukea ei ole itse asiassa lainkaan tutkittu ja myös tämäntyyppistä vero ohjausta on meillä esitetty

arvoisa puhemies

tämä on itse asiassa tärkeä asia monestakin syystä

siihen opettajana olin itse usein hyvin voimaton puuttumaan pakottaa toinen olemaan toisen kanssa ystävä tai edes kaveri

meillä ajetaan suomessa alati huononevilla teillä erittäin erilaisissa ja nopeasti muuttuvissakin olosuhteissa koko ajan vanhemmalla kalustolla

rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei nykylainsäädännön mukaan voi ottaa ottolapsekseen parisuhteen toisen osapuolen lasta

lapsella ei näin ole oikeudellista vanhemmuus tai sukulaisuussuhdetta oman vanhempansa parisuhdekumppaniin

ja kun tilastoja ja onnettomuusraportteja lukee niin niistä löytyy suoraan yhteys siihen minkälaisella autolla on ajettu ja mitä onnettomuudessa on tapahtunut

tämä merkitsee sitä että lapsella ei ole oikeutta saada elatusta vanhempansa parisuhdekumppanilta eikä hänelle voida vahvistaa tapaamisoikeutta jos tämä vaikka hyvin pitkäaikainenkin parisuhde purkautuu

eli vaaditaan varsin merkittäviä veroja että sillä olisi tämäntyyppistä vaikutusta ja silloin tullaan ehkä näihin edustaja tolppasenkin esille nostamiin huoliin erilaisista ihmisistä

jos lapsen vanhempi kuolee lapsen huollon järjestämisestä voi syntyä hyvinkin epäselviä tilanteita

itse asiassa veron vaikutukset saattaisivat olla toisenkin suuntaisia ja sen takia itse suhtaudun varsin epäilevästi tämäntyyppisiin veroihin

arvoisa puhemies

lapsi ei myöskään peri vanhempansa parisuhdekumppania eikä tämän sukulaisia vaikka takana olisi hyvinkin pitkä ja onnellinen elämä

mieluummin lähtisin uudistamaan meidän ruokapöytäämme ja ruokatottumuksiamme valistuksen kautta uudistamalla meidän ruokalautastamme puhumalla niin sanotuista höttöhiilareista niiden vähentämisestä ja kannustamalla liikuntaan ja itsestä huolen pitämiseen

uusissa autoissa on sellaista turvatekniikkaa jota ei vanhoissa autoissa ole aivan viimeisimpiä esimerkiksi ajonvakausjärjestelmä

ja nyt kun tätä teidän ohjelmaanne jossa telakat enteilevästi seisovat luin niin en löydä näitä säästöjä edustaja heinäluoma tästä lainkaan

se selvitysten mukaan voi vähentää suistumisonnettomuuksissa uhrien määrää jopa puolella ja itse asiassa estää monet näistä onnettomuuksista

rakennusperinnön suojelua koskeva lainsäädäntö on niin kuin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja susanna huovinen totesi pääsääntöisesti onnistunut ja etenemme aivan oikeaan suuntaan

uskon että sillä on paljon isompi merkitys kuin sillä että lisäämme nyt sitten varsin keinotekoisesti tämmöisen sokeriveron tulevaisuudessa makeisveron rinnalle

toimitaan toisella tavalla kuin mitä ennen vaaleja on sanottu

arvoisa herra puhemies

näitä turvallisuuteen liittyviä ja turvallisuutta parantavia teknisiä laitteita on uusissa autoissa joka vuosi lisää ja on hyvä että niitä saadaan lisää myös tuonne arkiliikenteeseen

edustaja siren nosti tärkeän asian esille jota valiokunta huolellisesti voisi sanoa että yhtenä aivan isoimpana asiana läpi kävi eli pidä saaristo siistinä ryn toiminnan

rakennettua kulttuuriympäristöähän ovat rakennusperintöön kuuluvat rakennukset ja rakennetut alueet mutta myös erilaiset rakenteet kuten sillat laissakin mainitut majakat tiet ja tämän tyyppiset kokonaisuudet

arvoisa puhemies

valiokunta saamansa selvityksen mukaan pitää tätä liian kalliina rahoitettavaksi tämän järjestöavustuksen kautta vaan siihen pitää etsiä muu rahoituskeino

mutta kuitenkin isossa kuvassa niin kuin edustaja kettunen välihuudossaan totesi meillä tarvittaisiin muutosta myös siihen että nämä uudet autot olisivat yhä useamman tavoittavissa paremmin

jopa etsimme sellaisia näkökulmia ja sellaisia tahoja jotka toisivat esille näitä myös täällä salissa esille nousseita kriittisiäkin näkökohtia

hallituksemme on ryhtynyt aktiivisesti toimiin harmaan talouden torjunnassa

mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen saaminen on myös vaikeaa eikä siihen voida valiokunnan saaman selvityksen mukaan käyttää myöskään öljysuojarahaston varoja mutta niin kuin edustaja siren esille nosti täytyy miettiä sitten vaihtoehtoisia keinoja

nämä ovat tärkeä osa sitä historiallisesti arvokasta kokonaisuutta jota meidän pitää vaalia ja tämä laki tulee tärkeään aikaan

uudet autot ovat hyvin hintavia

tämä on toinen näistä harmaan talouden torjuntaa tehostavista lakiesityksistä eli käteinen palkanmaksu tietyllä tavalla kielletään taikka tehdään mahdottomaksi näitä muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta

lakivaliokunta ei missään tapauksessa ollut yksisilmäinen ja nähnyt vain niin että määrätietoisesti viemme tämän lain junttaamalla läpi vaan me halusimme aidosti kuulla nähdä ja katsoa mikä tämä tilanne suomalaisessa yhteiskunnassa on eri ihmisten näkökulmasta

täällä on puhuttu paljon eri aikakausien rakennuksista ja toisaalta myös arvosteltu niitä toimia joita joskus on tehty

mutta nämä kortit on nyt katsottu tässä vaiheessa

mutta itse asiassa tästä tulee hyvin vahvasti omasta mielestäni se rakennusperinnön suojelun tulevaisuuden suurin haaste

arhinmäki totesi muun muassa mannerheimin lastensuojeluliitto johon itsekin ei anteeksi vielä viitannut vaan viittaan seuraavaksi on suhtautunut tähän asiaan myönteisesti samoin evankelisluterilainen kirkko ortodoksinen kirkko ja oikeastaan lähes kaikki lakivaliokunnassa kuultavana olleet tahot

sen takia pidänkin välttämättömänä että autoilun verotusta suomessa pohdittaisiin kokonaisuutena ja liikuttaisiin mieluummin omistamisen ja ostamisen verotuksesta käytön verotuksen suuntaan

arvoisa puhemies

itse koen että tuon pienen harmaan talouden sektorilla en tarkoita että se olisi kokonaisuutena pieni vaan sitä että rahat ovat pieniä eniten olisi tehtävissä sillä että helpottaisimme palkanmaksua yksityiselle henkilölle eli loisimme esimerkiksi palkka

voimassa olevan lainsäädännön perusteella lapsen ja hänen juridisen vanhempansa kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön välillä ei ole vanhemmuussuhdetta eikä muutakaan sukulaisuussuhdetta

tämä vaikuttaa lapsen mahdollisuuteen saada elatusta koska elatusvelvollisuus kuuluu vanhemmille

fi palvelusta sellaisen että oikeasti aidosti syöttämällä palkkasumman laite antaisi helpolla ne summat joita pitää maksaa tuosta tehdystä taikka maksetusta palkasta

rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa lapsen huoltoa ja asumista koskevaa ratkaisua ei aina voida tehdä sen mukaan mikä olisi lapsen kannalta paras ratkaisu

tiusasenkin esille nostamia rakennuksia tehtiin ja tuhottiin siinä alla toki vanhempaa ja joidenkin mielestä arvokkaampaa

eli olisi tällainen tietynlainen yhden klikkauksen palvelu jossa esimerkiksi kotitalousvähennykseen oikeutettu siivouspalvelu yksityiselle henkilölle voitaisiin maksaa rehellisesti palkkana tuon palkka

myöskään siinä tapauksessa että lapsen juridinen vanhempi kuolee ei ole itsestään selvää että lapsen huolto uskotaan sosiaaliselle vanhemmalle

ne ovat varmasti yksi sellainen oman aikakautensa juttu ja varmasti on syytä myös miettiä millä tavalla niitä voidaan suojella

nykyäänhän se on helppoa silloin kun työntekijällä on yritys taikka hän edustaa jotain yritystä mutta uskoisin että tällaisia henkilöitä joilla ei ole yritystä suomessa on paljon ja tämä yhden klikkauksen palkanmaksujärjestelmä helpottaisi tuota tilannetta paljon ja korottaisi sitä kynnystä että tuo palkanmaksu hoidetaan pimeästi

mannerheimin lastensuojeluliitto totesikin että näissä tilanteissa lapsen edun toteutuminen on tällä hetkellä suomessa uhattuna

taikka hyvä esimerkki joka ehkä helposti tuntuu vähäpätöiseltä